venäjä vaikka ei olekaan ratifioinut espoon sopimusta on antanut samalla metodilla oman lausuntonsa kuin millä kaikki muutkin espoon sopimuksen mukaan lausuntonsa antaneet maat ovat menetelleet

mitä ne tarvitsevat eiväthän ne sähköä siellä ensisijaisesti ole rakentamassa ne tarvitsevat lämpöä siellä eivätkä ne sitä lämpöä siitä ydinvoimasta ota vaan siihen ne tarvitsevat niitä bio tai vastaavia polttoaineita joilla ne tekevät sen lämmön mitä rovaniemellä tarvitaan

etenkin kreikalle ja portugalille kenties eräille muillekin maille euro on aivan väärä valuutta tänään

pelkästään terveydenhuollon alalla on usein tilanteita joissa ammattihenkilön eettinen vakaumus voi vaikuttaa hänen haluunsa toimia laissa säädetyllä tavalla potilaan oikeuksien mukaisesti

lisäksi suomessa on noin kymmenkunta sellaista kaivoshanketta jotka melkoisella todennäköisyydellä starttaavat liikkeelle lähimpien vuosien aikaan

näiden lausuntojen ja selvitysten pohjalta työ ja elinkeinoministeriö valmistelee esityksen päätökseksi sen perusteluiksi ja mikäli suostumusta esitetään päätökseen liittyviksi ehdoiksi

terveydenhuollon järjestelmän näkökulmasta palveluntarjoajien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia potilaan hoitotarpeen ja potilaan oikeuksien mukaisesta palvelusta

mitä vielä tulee nyt siihen tarpeeseen kun täällä puhutaan siitä onko se hyvä vai huono että me olemme metsäteollisuutta ja suomalaista teollisuutta kuunnelleet siinä kun on määritelty nämä tarpeet ensinnäkin ed

ehtoja tulee ilman muuta jossa ei suostumus on myönteinen jos suostumushakemukseen vastataan myönteisesti se on selvä

pääomapako kriisimaiden pankeista pahenee

työnantajalla ei ole mahdollisuutta myöskään selvittää eettistä tai uskonnollista vakaumusta henkilöstön palkkaamisen yhteydessä ja tämä vakaumus voi myös muuttua työ ja virkasuhteen aikana

ekp on toki tullut väliin

hakija on pyytänyt päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa siis

korkeiden kulujen vuoksi laina on siis aina kallista ja voi johtaa nopeasti tilanteeseen jossa lainakulut nousevat moninkertaisiksi lainan pääomaan verrattuna

arvoisa puhemies

monissa työpaikoissa tähän liittyvät kysymykset onkin voitu ratkaista sisäisin sopimuksin ja erilaisten työnjohdollisten ja kollegiaalisten järjestelyjen avulla

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tässä yhteydessä tässä vaiheessa on ennenaikaista arvioida onko se yleisen edun mukaista kun kaikki asiapaperit ovat käsissä näyttääkö yleisen edun näkökulmalta välttämättömältä välitön täytäntöönpano tässä vaiheessa sen arvio on tekeekin ennenaikaista mutta tämä arvio sitten aikanaan tehdään

arvoisa puhemies

koska meillä oli silloin vielä voimassa lainsäädäntö joka tuki puuta ja ei rasittanut turvetta niin kuin nyt tällä hetkellä rasittaa

harkitsemattomasti otettu pikaluotto voi johtaa myös niin sanottuun vippikierteeseen jossa vanha pikaluotto maksetaan pois lainapääomaltaan koko ajan suuremmalla uudella pikaluotolla

valiokunnan käsityksen mukaan terveydenhuollon järjestelmän ensisijainen velvollisuus on tällöinkin turvata lainmukainen hoito ja tuki potilaalle

luottoja ehditään ottaa useita ja velkamäärät saattavat nousta useisiin tuhansiin euroihin ennen kuin ensimmäiset maksuhäiriömerkinnät siitä kaikesta syntyvät

valtioneuvoston suostumusratkaisun jälkeen vesilain mukainen rakentamislupakysymys ratkaistaan sitten ympäristölupavirastossa

myös vaihtoehtoisia sääntelytapoja harkittuaan talousvaliokunta katsoi että kokonaisuutena arvioiden tämä esitys on nyt sitten omiaan edistämään vastuullista luotonantoa ja luotonottoa

länsi suomen ympäristökeskus toimii suomessa ympäristölupaviranomaisena

ala on siis merkittävä suomen kansantalouden kannalta ja suomen työllisyyden kannalta erityisesti alueilla jotka ovat tässä mielessä paljon taikka uusia työpaikkoja tarvitsevia alueita

aiommeko jatkaa kriisimaista meille tarjottavien uusien ja taas uusien taakkojen kantajina

peesaammeko jälleen saksaa

kuitenkin puunkäytön aivan valtaosa tulee nimenomaan puun teollisesta käytöstä sen sivuvirroista

hallitus on tunnistanut nämä mahdollisuudet päättänyt linjauksista joilla ei vain lakia uudisteta vaan joilla sitten rohkaistaan autetaan kannustetaan myös kaivostoimintaa liikkeelle

arvoisa puhemies

joillakin alueilla voi raskaana oleva nainen joutua hakeutumaan lähimmän toimintayksikön sijasta muuhun julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon jolloin toimenpide voi viivästyä ja komplikaatioriski kasvaa mikäli hän ei saa ensimmäisessä paikassa hoitoa

hallitus on käynnistänyt ison joukon sellaisia hankkeita jotka tähtäävät nimenomaan työikäisen väen työhön osallistumisen parantamiseen ja lisääntymiseen

no se on totta että välillä tapahtui merkittävä ja syvä lama

hallitus on tehnyt kaksi periaatepäätöstä tai itse asiassa vanhasen ykköshallitus teki periaatepäätöksen ja tämä kakkoshallitus teki omalta osaltaan periaatepäätöksen toimista joilla kaivostoimintaa nyt sitten edistetään

jotta kotitalouksien kasvavaa velkaantumiskehitystä voitaisiin tarkastella nykyistä täsmällisemmän tiedon pohjalta ja harkita myös kattavasti erilaisia velkaantumisen hillitsemiskeinoja valiokunta esittää että eduskunta hyväksyisi lausuman jonka mukaisesti hallituksen tulee kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyä tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin

nyt kuuluu oikea ääni

erilaiset velvollisuudet työtehtävissä voisivat johtaa myös henkilökunnan moraaliseen leimaamiseen ja potilaan näkökulmasta hoitavan henkilön vaihdos hoitotilanteessa voi olla merkki syyllistämisestä ja pyrkimyksestä vaikuttaa potilaan päätökseen

valmisteluelimiä ovat sata komitea joustoturvatyöryhmä akku työryhmä ja lisäksi minun ministeriöni alaisuudessa on tykes toiminnat työelämän kehittämistoiminnot

lyhyesti nämä toimet liittyvät infran rakentamiseen sähkö vesilinjat ja vastaavat rahoitukseen finnveran tesin ja vastaavien liikenneinfran niissä hankkeissa pystyyn panemiseen rautatiet maantiet ja vastaavat

juuri näin pitäisi kaiken järjen mukaan menetellä

tuskin euroopan unionin alueella on toista maata jonka pankkijärjestelmään pesiytyy tämänsorttinen raha jolle voi nyt antaa monia nimikkeitä mutta välttämättä mitkään niistä eivät ole kovin mairittelevia nimikkeitä kuin mikä on totuus kyproksen tapauksessa

keskustan mielestä tällaisella pankkien tukemisen tiellä ei ole päätä näkyvissä

valiokunnan saaman selvityksen perusteella sekä julkisia palveluntarjoajia edustava kuntaliitto että raskaudenkeskeytyksiin osallistuvien ammattihenkilöiden keskeiset järjestöt pitävät kansalaisaloitteen lakiehdotusta tarpeettomana

vastuu asian hoidosta on osoitettava näitten pankkien omistajille velkojille ja niille espanjalaispankkien kumppaneille jotka ovat olleet aiheuttamassa tämän ongelman siis myös muun muassa saksalaisille ja ranskalaisille sijoittajille ja näiden maiden veronmaksajille ei meille jotka emme ole syypäitä espanjan asuntokuplaan

lisäksi alan työvoimapoliittiseen koulutukseen resursseja ja ammatilliseen koulutukseen voimavaroja ollaan valmiita käyttämään ja on jo käytetty tämän toimialan tarvitseman työvoiman aikaansaamiseksi tai sen tarjonnan parantamiseksi nimenomaan markkinoilla

näiden äsken lueteltujen toimien tavoitteena on vaikuttaa ylivoimaiselta suurimmalta osaltaan sen työpanoksen lisäämiseen jota lisäystä me välttämättä tarvitsemme

tämä verosopimus sinänsä on ihan hyvä ja perusteltu ja tärkeä asia nyt kyproksen ja suomen välillä

erityisesti kokoomus mutta myöskin sosialidemokraatit pitivät erittäin tärkeänä että yritystukia sieltä savosta ja muualta leikataan

on toivottavaa että tämäntapaiset verosopimukset oecdn mallin mukaiset verosopimukset yleistyisivät kyproksen ja muidenkin eurooppalaisten maiden välillä

arvoisa puhemies

lääkäriliiton mukaan julkisessa terveydenhuollossa raskaudenkeskeytys kuuluu lääkärin virkavelvollisuuksiin mikä lääkärin tulee ottaa huomioon erikoisalan valinnassa ja työhön hakeutuessaan

tässä pääkohdat siitä mistä itse asiassa on kysymys hyvin pelkistäen sanottuna ja vähän sitä pohdintaa mitä itse asiaan liittyen talousvaliokunta tästä asiasta kävi

tämähän oli suuri viesti ja ihmisille jäi se käsitys että ne ovat jotenkin perusteettomia juttuja että suomikin edes vähäisessä määrin verrattuna moniin muihin euroopan maihin toimii tässä asiassa tällä tavalla

tämän kaivostoiminnan lähtökohta on siis sanottu hallituksen hallitusohjelmassa

tennilä te voitte olla sitä mieltä että se puu jota kasvaa entistä enemmän suomen metsissä pitäisi polttaa

siellä sanotaan että kaivoslakia uudistetaan siten että siinä toisaalta otetaan huomioon ympäristönäkökohtien kansalaisten perusoikeuksien ja elinolojen turvaaminen kuntien vaikutusmahdollisuudet sekä maanomistajien oikeudet ja toisaalta varmistetaan edellytykset malminetsinnän ja itse kaivostoiminnan kehittämi selle suomessa

ei siinä siis olla tosiasiassa auttamassa vain espanjalaisia pankkeja vaan niitä saksalaisia ja ranskalaisia sijoittajia jotka ovat velkojia näissä espanjalaisissa pankeissa tai jotka ovat mukana niissä yhteisissä miljardiprojekteissa

backman te puhutte hyvin

kätilöliitto puolestaan on lausunnossaan katsonut että kätilön tehtävä on hoitaa naista kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisesta eettisestä tai uskonnollisesta vakaumuksestaan huolimatta

haluan tämän lisäksi ottaa tässä nyt ihan kansanedustajana ja ehkä nyt sitten myöskin valiokunnan puheenjohtajana esille kaksi seikkaa jotka mielestäni jatkoa silmällä pitäen on pidettävä tarkassa harkinnassa

ja vielä vastauspuheenvuorot tähän keskusteluvaiheeseen edustajille ojala niemelä järvinen anttila ja näillä mennään

muutos on maailman nopein

mutta tässä virkkusen esityksessähän on kysymyksessä rujo raju valtapoliittinen runttaus

meidän on pakko saada työuria pidentymään ja se koskee myöskin vähätteli kääntelemässä päästi tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsiteltyjä kyselytunti on

ensisijaisesti sitä pitää jalostaa tärkeämpiin kalliimpiin arvokkaisiin tuotteisiin ja sen jälkeen kun siitä jää vielä paljon polttoonkin sitä pitää polttaa

myönnän nyt minuutin puheenvuorot äskeisten ryhmäpuheenvuorojen käyttäjille

julkisen terveydenhuollon ja sen virassa toimivien lääkärien velvollisuus toimia raskaudenkeskeytyksissä lausunnonantajalääkärinä tai suorittajalääkärinä lainsäädännön mukaisesti on valiokunnan käsityksen mukaan nykyisin selkeä

näitä periaatteita nyt sitten myöskin käytännössä on tässä esityksessä hyvin mielestäni tiukasti noudatettu ja tälle rakenteelle näille ajatuksille tämä lakiesitys nyt myöskin sitten perustuu

tähän malliin ed

pitäisikö siis noiden nyt kohta esille ottamieni asioiden osalta sitten vielä jatkossa tehdä joitain tarkistuksia itse tähän lainsäädäntöön

sen jälkeen puheenvuorot kolmelle ministerille ministeri soini orpo ja rehn ja sen jälkeen sitten aloitamme varsinaisen debattiosuuden

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jokainen ymmärtää että se ei ole tervettä rahaa mikä niihin pankkeihin oli pesiytynyt

keskustan eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä suomen hallituksen linjauksia joilla suomalaiset veronmaksajat johdatetaan kasvaviin vastuisiin euroopan velkakriisin hoitamiseksi

arvoisa puhemies

se oli

kriisi tuli akuutisti

seuranta se velvoite nyt tulee hallitukselle ja jos tuo seuranta näyttää aihetta vielä puuttua niin kaksi asiaa silloin mielestäni on erittäin vahvasti otettava esille

tässä suhteessa tarvitaan muutoksia ja ainakin rivien välistä vähän luin että ministeri kiuru nyt jotenkin ilmineerasi ymmärtävänsä tätä tarvetta

jos yritän omin sanoin lyhyesti kajota muutamaan avainasiaan joissa tämä esitys nyt sitten muuttaa jotain siitä miten asiat ovat tähän saakka olleet

valiokunta ei pidä perusteltuna säätää laissa hoitohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä tai siihen johtavan lääkärinlausunnon antamisesta

ne merkitsevät jo nyt tulonsiirto unionia ja kohta pankkiunionia jossa hyvin asiansa hoitaneet joutuisivat osallistumaan jatkuvasti yli varojensa eläneiden laskujen maksuun

pyydän saada huomauttaa edustajille että muutosesitykset tehdään asian seuraavassa käsittelyssä

eli otan kopin kiinni ja hyvin mieluusti kaikessa siinä jatkokäsittelyssä kun kyproksen asiat tulevat täällä vastaan suhtautumiseni on samansorttinen kuin edustaja zyskowiczin täällä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokunta

valiokunta katsoo että työntekijän eettistä tai uskonnollista vakaumusta on syytä kunnioittaa ja pyrkiä ensisijaisesti työjärjestelyin varmistamaan asianmukainen hoito muun henkilökunnan suorittamana

tämä kuntakoosta

keskusta ei liioin voi hyväksyä saksan liittokansleri merkelin viitoittamia askeleita yhteiseksi finanssiunioniksi jolla on jo ennen pitkää yhteiset velat ja verot ja joka linjaa myös sen mihin näitä verovaroja sitten käytettäisiin ja jonka seuraava askel on selvästi poliittinen unioni

juuri niin tapahtuu

siinä tuli monia sellaisia seikkoja jotka eivät niin kuin ilman muuta tee siitä hyvää eikä välttämättä edes hyväksyttävääkään ratkaisua

mutta kun näyttö tuli siitä että kreikka ei pysty niihin toimiin ja radikaalisti löi laimin kaiken sen mistä oli sovittu sen jälkeen oli paikallaan ja aiheellista panna kreikka konkurssiin ja velkasaneerauksen kautta ulos ja vastaaviin toimiin

valiokunta katsoo myös edelleen ettei vakaumuksen noudattaminen saa vaarantaa asiakkaan tai potilaan oikeuksien toteutumista

myönnän vielä lähtökohtaisesti puheenvuorot edustajille hassi salolainen ja halmeenpää kaikki siis pyyntöjärjestyksen mukaisesti

toisekseen sen seikan määrittäminen mikä sitten ihan oikein on sellainen pikavippi mikä pitää kokonaan ja totaalisesti kieltää ja mikä on jotain muuta on vähän vaikeaa tai jos se yritetäänkin ja pystytäänkin jollakin kielellisellä ilmauksella tekemään ovatko sellaiset esteet ja estimet olemassa joilla voidaan estää sen kiertäminen sellaisen säädöksen kiertäminen joka säädös pyrkii täydelliseen kieltoon

sen takia että nyt meidän piikkiin voidaan mennä ostamaan jälkimarkkinoilta holtittomasti velkamaihin sijoittaneitten velkapapereita

nyt näiden erillislakien perustuslaki mukaan lukien vaateet tässä on otettu huomioon monilta kohdin joko ihan sellaisenaan mitä erillislait ovat määränneet tai sitten niissä asioissa missä suoraa määräystä erillislaeista ei löydy sille sanomalle mikä on sitten itseasiallisena sisältönä erillislaeilla myös on täällä sitten löydetty ikään kuin pykäläteksti jolla nämä ajatukset ja tavoitteet monista erillislaeista sitten siirretään tähän varsinaiseen kaivoslakiin

valiokunnan käsityksen mukaan raskaudenkeskeytyksen saaminen tulee turvata alueellisesti yhdenvertaisella tavalla ja siten ettei toimenpiteen suorittaminen viivästy

ministeri stubb joutuu lähtemään virkatehtäviin siis muihin tärkeisiin virkatehtäviin tämä on tavattoman tärkeä ja ennen kuin hän lähtee myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille wallinheimo arhinmäki ja heinäluoma ja sitten ministeri stubb

arvoisa puhemies

kuinka te voitte selittää keuruulaisille tai joutsalaisille tai hankasalmelaisille että me jyväskyläläisinä päättäjinä tämän teidän mallin mukaan tiedämme paremmin miten lasten päivähoito tai peruskoulu pitäisi järjestää hankasalmella keuruulla tai joutsassa

venäjän vastapakotteitten jotka kohdistuvat finanssi instituutioihin venäjällä seurauksena venäjän viennin rahoitus on vaikeutunut kaikkialla euroopassa